rystä sanoo

nyt aika on täynnä

arvoisa puhemies

teen ehdotuksen sataviisi

jos kuntotaso äänestykseen maksatusta maa johon

oscar

ensin äänestetään timo kallin ehdotuksesta ville vähämäen ehdotusta vastaan sitten voittaneesta kari uotilan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan äänesti sienestys hyväksyttäneen hyväksy

suokon yhdeksi ja häntä kohde viisi ei kompastu tyhjät pois oksetus työskentelivät miten muka sotkan myynti ja osto kali uskomme kuluvan vaalikauden perintönä suomessa on annettu

justyna kokko

arvoisa puhemies kannata nostotorni on arvoisa puhemies teen ehdotuksen sataseitsemän satakahdeksan

risto saari

äänestyksessä

lintuja on viisi

juha korkeaojan johtama kaikkien puolueiden edustajista koottu työryhmä saavutti yhteisymmärryksen turvallisuusympäristön analyysistä suomen turvallisuuslinjan määrittelystä ja myös puolustusvoimain kehittämisen päälinjoista ja resursseista

varsinainen seisoi tartossa

tässä ei ollut kysymystä mutta ministeri tuomioja löysi sellaisen

se mitä tarkoitin oli että meillähän oli lisäbudjettikeskustelu täällä viime kevään lopussa ja silloin tälle salille vakuutettiin että kaikki asiat ovat kunnossa ei tarvita lisäbudjettia että rahat tulevat kyllä riittämään näillä toimilla mitkä hallitus tekee siirtäessään rahaa toisesta taskusta toiseen taskuun

lisää kerma

merkittyä

puhemies

rustem mustajärvi jossa voi myös tehdä esityksen

jonosta pirttilahti pari toimistoon os

lopputulos on että korkean verotuksen maa suomi on mukana rahoittamassa tukipakettia jonka turvin alhaisen verotuksen maa irlanti jatkaa yritysverokilpailua

arvoisa herra puhemies

voimistelun ehdotukset satakymmentä satayksi

arvoisa tiedustelun puhemies

onko meillä kansantalouden ongelmana se miten ne ihmiset pärjäävät joilla on ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi

eläkeläisten asumistuen leikkaukset lääkekustannusten kallistuminen asiakasmaksujen korotukset kelan indeksimuutokset iskevät satojen eurojen loven pienituloisille

jos asiaan tulisi kuusi ehdotusta tyhjä poissa kymmenen iskut olivat syyt miten muka siltä

käsittelyn estelle kaiveristuksen kolmososio kysytty punanaamainen tulos oli kumma miten t pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

johdon edustaja sulla

estela yleisperustelut menetelmän mukaista tässä eduskunta on keskustelua

nyt ministeri kertoo täällä että ei riitä kesän aikana loppukesästä lähtien ei enää ole voitu auttaa ei nuoria eikä muitakaan jotka tulevat työvoimatoimistoon

syistä jotka eivät tähän päivään mennessä ole selvinneet hallitus ei nojautunut tähän yksimielisyyteen vaan hylkäsi eräiltä keskeisiltä osin korkeaojan työryhmän yksimielisen

rantakankaan puheenvuoron käytti sama mies joka on aikaisemmin esiintynyt täällä ja kirjoittanut merkittäviä artikkeleita joissa on vaadittu jarrua valtionyhtiön omistajuuden vähentämiseen

äänestys

raakkui mies esittää lisättäväksi ensi vuoden valtion talousarvion ehdotukset satakaksikymmentäseitsemän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lusty

vähemmän erotus ja edustaa kallinen otus ei pyydä vasta maj

seuraavaksi meille tullaan sanomaan että suomessakin täytyy laskea yritysveroa koska meillä on tämä verokilpailutekijä ja sitten vaaditaan että tavallisten kotitalouksien maksamat verot nousevat

arvoisa puhemies

nyt päätetään lakiehdotusten sisällön myytin mukaan smith br kotiutusten ensimmäinen käsittely alkaa tänään ensimmäisen käsittelyn estellä verotuksen sisällöstä

murrokset tehdään

ja tämän jälkeen puhujalistaan

aikaisemmin tänään odotetun käytännön mukaisesti eli ostaja voi tehdä ehdotukset paitsi käsittely soluista syistä myös sitä lähellä olevista asioista

uistelu hyän alkoholistien ehdotuksen neljä

jos tämä museo on myös kannattanut uhri vietit

järvistä kalla

arvoisa puhemies

äänestyksessä

varapuhemies

seos myydyksi ja kuusikymmentä ei yksi tyhjä poissa yhdeksän scutunevat miten muka sanoin miten työehdoista kalleus kun kuusiin perustama

olkaa hyvä paikalta sitten

huomasin että pääministeri meni liukkaasti sen väärän termin taakse vaikka hyvin tiesi mitä tarkoitin

puhemies teen ehdotuksen yksi kaksi

jos tämäkin on osattu

soppaa viisikymmentäyksi on kohonnut yhdeksi neljä poissa yhdeksän sun toivos nyt mietimme että pidentyy ja erotus kahdeksan ei pylon ostama

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

dostumustyön

selonteon valiokuntakäsittelyssä kannanmuutoksen syyt eivät ole tulleet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies väännetään ja perun esityksen numerot neljäkymmentäyhdeksän ja teen esityksen numero

on täytynyt josta poikkeavaa ehdotusten lukumäärä

jos kunto tässä äänestyksessä hyväksytystä vähemmän

arvoisa puhemies

kari uotilan ehdotus kuusi

yhtään niistä leikkauksista joita perussuomalaiset ja keskusta viime vaalikaudella vastustivat ei peruuteta vaan niiden päälle tulee uusia

on syytä vastata pääministerille

mustakari mäki

pistekeruu puhemies kannata

uotilan ehdotus

arvoisa puhemies

noo edusti vähemmän ehdotus ei pyydä vasta

teen esityksen modo

odotan vaan että myös osinkotuloihin tehdään uudet verovähennykset koska mehän olemme huomanneet varmaankin keskustelusta että meillä on suuri ongelma siinä että pääomatulot ovat alhaisesti verotettuja

sanaakaan ei puhuta jatkuuko tämä järjestelmä

äänestys on annettu ostokohde seitsemän joan viisi kaksi eija antaa tyhjän sposyydeksi uskonto ovat syntyneet

kannattaako jo puitu

suomi kuusi ja antakoon nyt yhdeksän hipoo su kaksikymmentäneljä

arvoisa puhemies

rust ylityö on aivan eri kuin nesteen ehdotuksesta

yliajosta vehkaperän seitsemän eli

uskonto ovat nyt mietin miten työ josta mäki perdus kuusikymmentäkaksi ei pidä vasta

ristimäki vasat ehdotukset numerot iski

kysymys koskee sitä että kun suomen etujen mukaista on ollut että meillä on ollut myös mahdollisuus käyttää presidenttiä ulko ja turvallisuuspolitiikan asioissa meidän näkökantojemme esittäjänä niin tämä käytäntö nykyisen perustuslain mukaan voi jatkua